arvoisa herra puhemies

kysyn nyt ministeri räsäseltä

oletteko valmis teettämään selvityksen maahanmuuton kaikista kustannuksista

edustaja sasi oli hyvin pitkälti oikeassa kun hän sanoi että ennen vanhaan osattiin rakentaa

toinen esimerkki tuolta kotipuolestani valkealasta

siis tuntuu siltä että mitä enemmän on määräyksiä mitä enemmän on valvontaa sitä enemmän on ongelmia

nyt vanhempana erilaiset metsätyöt ovat minulle todella mieluinen hyötyliikunnan muoto lähes ympärivuotisesti eivät vain metsätyöt sillä viihdyn metsässä myös muutoinkin

kesämökit ovat vajaakäytössä

varsinkin syksyisin niitä voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän ja siksi annan vihjeen kaikille kesämökkien omistajille

arvoisa puhemies

kokoomuksen väki on täällä aika vähälukuisena mutta siitä huolimatta totean että neljä vuotta sitten ministeri katainen totesi tässä salissa että on järjetöntä ja hölmöläisten touhua luopua jalkaväkimiinoista siis neljä vuotta sitten

laittakaa lehteen ilmoitus että vuokraatte edulliseen syyshintaan ja samalla lupaatte opastaa hyville sieni ja marjapaikoille

tänään hän kannattaa jalkaväkimiinoista luopumista

kun olen kertonut omasta harrastuksestani metsätöistä niin silloin moni kaupunkilainen on todennut että hyvähän sinun on kun sinulla on metsää

todellakin halukkuutta metsätöihin ja samalla hyötyliikuntaan löytyisi jos vain olisi tarjolla mahdollisuuksia

kysykää metsänomistajilta ketkä ovat valmiit ottamaan vastaan kaupunkilaisia ei metsänomistajia jotka ovat valmiita raivaamaan metsää ja ottamaan itselleen polttopuuta

on ikävä todeta että ne kokoomuksen hyvät arvot koti uskonto ja isänmaa ovat vaan muisto enää

metsänhoitoyhdistyksen ylläpitämän rekisterin perusteella halukkaat voisivat ottaa yhteyttä metsänomistajiin ja sopia yksityiskohdista keskenään

tiedän useita seuroja joissa hirvijahdeissa on ollut vuodesta toiseen ulkomaalaisia vieraita usein jopa samat henkilöt

arvoisa herra puhemies

lappeenrannan teknillinen yliopisto kannattaa lukukausimaksujen asettamista eu ja eta alueen ulkopuolisille opiskelijoille ja maksullisuuden laajentamista koskemaan kaikkia yliopistoja ja ammattikorkeakouluja

metsän hyödyntäminen metsänä puuraaka aineen tuottajana on toki erittäin tärkeä osa suomea suomalaisuutta ja kansakunnan hyvinvointia

samalla kuitenkin muistakaamme että metsä tarjoaa paljon muutakin

mielestämme on erityisesti tässä taloudellisessa tilanteessa suomalaisen yhteiskunnan etu että verovarojen käyttöä kohdennetaan kansalaisillemme ja samalla mahdollistamme kansainvälisen käytännön mukaisesti eu ja eta alueen ulkopuolisten lahjakkaiden henkilöiden opiskelun kohtuullista lukukausimaksua vastaan

hyvä ajatus on kuitenkin johtanut myös ylilyönteihin

esimerkiksi ruotsinkielisistä hakijoista pääsee yliopistoihin noin puolet mutta suomenkielisistä vain noin kolmannes

uskon kokemuksiimme pohjaten että pystymme lyhyessäkin ajassa rakentamaan suomalaisesta koulutuksesta niin laadukkaan ja houkuttelevan että saamme siitä vientituotteen

siksi suomalaisuuden liitto ry pitäisi rinnastaa svenska finlands folkting järjestöön ja näin turvata suomalaisuuden liitolle tasapuoliset toimintamahdollisuudet

tätä kertovat suomalaisten korkeakoulujen kansainväliset hakijaluvut jotka ovat hyvin alhaiset koulutuksemme tutkittuun laatuun nähden

arvoisa puhemies

valtio tukee hyperkalliin tuulisähkön tuottamista vaikka sen positiiviset vaikutukset ympäristön kuormituksen pienentämisessä ovat suhteellisen vähäiset

pysyvästi työtä ja toimeentuloa syntyisi suomeen hyvin vähän

käytäntö on tolkuttoman kallis sillä suomen valtio on sitoutunut takaamaan tuulimylly yhtiön tuottamalle tuulisähkölle takuuhinnan

tämän vuoksi meillä suomalaisilla yliopistoilla tulee olla apurahajärjestelmiä jotka takaavat parhaille eu ja eta alueiden ulkopuolisille mahdollisuuden opiskella suomessa varallisuudesta riippumatta

samalla korostamme että korkeakoulutuksen maksuttomuus suomalaisopiskelijoille on mahdollisuuksien tasa arvoon perustuva lähtökohta josta on pidettävä kiinni

teillä on käsissänne erittäin merkittävä päätös suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälisen uskottavuuden ja laadun kehittämisen näkökulmasta

lisäksi totean että myös lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelijajärjestö on kannattanut maksullisuutta ja esitänpä vielä sellaisenkin toiveen että rehtori ilkka pöyhönen kutsuttaisiin valiokunnan kuultavaksi asiantuntijana

arvoisa puhemies

suomalaiset ja ulkomaalaiset tuulisähköpelurit ovat hankkimassa kiivaasti tuulisähkön rakentamislupia omille pikkuyhtiöilleen ja minimirahalla